jokainen kymmenminuuttinen enempi sataa kilometriä kohti tien päällä vietettynä raskaan liikenteen osalta johtaa aikamoisiin uudelleenjärjestelyihin

kun me täällä kaupungilla kuljemme ja näemme jossain kolmen neljän euron pitsailmoituksen niin siinä ilmoituksessa kyllä on samalla viesti että tästä eivät kaikki kaikkia saa

mielestäni meidän ei pidä mennä tällaiseen hölmöläisen hommaan että tieten tahtoen heikennetään kansantalouden kilpailukykyä

tässä on varmasti myöskin tiedonvälittämisvaikeuksia näille yrittäjille

päinvastoin meidän pitää näissä väyläinvestoinneissa pitää huoli siitä että panostamme sinne mistä saadaan hyvä panostuotos suhde

tämä on yksi pienen pieni sektori mutta koko maassa tavattoman iso toimijajoukko ja sillä on todella suuri vaikutus tähän normaaliin yritystoimintaan täällä pikaruoka ja myöskin ravintola alalla

me olemme useamman vuoden ajan syöneet infrapääomaa ja sen kiinni kurominen vaatisi itse asiassa parin kolmen vuoden ajan ainakin tuplamäärän rahoitusta nykyiseen verrattuna

rakennuspuoli sinänsä on ollut tässä suurennuslasin alla jo pidemmän aikaa eikä syyttä

varsinais suomen osalta helsingin sanomat teki teki koko maan osalta tutkimuksen siitä mitä tällä vaalikaudella maakunnat ovat saaneet

hangon satama tarvitsee myöskin verisuonen keskiseen suomeen ja sitä kautta sillä olisi iso aluetaloudellinen merkitys

olisikin hyvä että ainakin julkisissa hankinnoissa siirryttäisiin käyttämään turhan jutusta jossa c ja silloin tällöin turvaluokitusta jolloin tarkistetaan henkilöllisyys ja kansalaisuus ja myöskin nämä verokysymykset että ne tulevat kunnolla hoidettua

nyt täytyy ottaa huomioon se että jos ja kun jätetään pieniä teitä tekemättä se johtaa siihen että liikennesuoritteet jäävät pieniksi ja vähenevät edelleen minkä jälkeen perusteluna on se että ei teillä ole liikennettä ei teidän teitänne kannata pitää yllä

ihminen joka työskentelee pimeästi murentaa omaa sosiaaliturvaansa ja vaikeuttaa tulevaisuudessakin elämäänsä

toivon todella että siltä osin kuin tuottavuusohjelma on oikeuslaitosta ja tätä talousrikostorjuntaa ja taraus rikosta josta ei tämä niin talousrikosselvitystä heikentänyt rahat palautetaan ja siirrytään asiassa aktiiviseen toimintaan

sellainen oikeudenmukaisuus tasapuolisuus myöskin tässä yhteiskunnassa ja kaiken kaikkiaan se vaikuttavuuden arviointi sitä pitäisi entistä enempi tehdä

arvoisa rouva puhemies

suomalaisen maatalouden tulevaisuus on euroopan unionin käsissä jos tukipolitiikan näkökulmasta katsotaan mutta toisaalta se on kyllä meidän omissa käsissämmekin kunhan yhdessä asiaan oikein paneudutaan

maatalouden ja elintarviketuotannon ketjun kannattavuus ja kilpailukyky on se kaiken a ja o

tässä tullaan epäoikeudenmukaiseen tulonjakoon ja siksi on tärkeää että nyt ministeriössä vireillä oleva tuottajayhteistyö saadaan lainsäädäntötasolle niin että se mahdollistaa tuottajayhteistyön ja saadaan kunnon neuvotteluasema kauppaan nähden

talousvaliokunnassa huolellisesti tutkittiin perustuslakivaliokunnan lausuntoa ja siellä päädyttiin muotoiluun vähäisessä määrin kuten perustuslakivaliokunnan mietinnössä todetaan

hemmilä erityisesti ihmetteli sitä miksi yritystoimintaa yleensä tuetaan

minun mielestäni maatalous tarvitsee sen oman tukensa

ilman sitä tukea ei kotimaista ruuantuotantoa meillä olisi koska euroopan unionin maatalouspolitiikka perustuu siihen että on olemassa eu tuet joilla kompensoidaan hinnanalennuksia

vielä yksi istunto lisää valiokunnan kokouksiin asiaa kohti niin silloin kaikki asiat tulevat ulos kirjoitetuiksi niin että ne ovat paperilla eivätkä ne ole sitten vain valiokunnan puheenjohtajan omia tulkintoja täällä asianomaisia valiokunnan mietintöjä lukiessa

sitten meillä on oikeus kansallisten tukien maksuun jotka täällä kansallisesti valmistellaan ja unioni hyväksyy ja sitten on tietenkin tuottajahintataso

hoskonen kiinnitti oikein hyvään asiaan huomiota edelleen tähän omistamiseen ja siihen että tulevaisuudessa meillä kaivostoiminta on sillä tavalla hyvässä huomassa että myöskin yhteiskunta saa siitä kaiken sen mahdollisen hyödyn joka siitä voidaan saada

tänä päivänä kummatkin elementit eu tuet ja kansalliset tuet ovat varmasti ihan oikealla tasolla mutta tuottajahinnan muodostus siinä meillä on se kaikkein suurin ongelma

täällä ed

niistä on tullut hyvin kalliita ja jos me kuuntelemme helsinkiläisedustajien puhetta täällä niin helsingin kaupungillakaan ei mene hyvin vaikka se nyt on suomen suurin kunta että siinä mielessä tässä tämä suuruuden ekonomia ei toimi jos ei sitä kunnolla hoideta

kaivoshan on ainutkertainen

kun se avataan ja kaivetaan siinä yhteydessä se pitää kokonaisuutena kyetä hyödyntämään koska siitä montusta ei sitten enää tulevaisuudessa kukaan mitään saa

he ovat tehostaneet tiloilla tuotantoa kasvattaneet yksikkökokoja ja monessakin kohdin tuotantoyksikkökoko on jo koko lailla siellä ylärajalla

ihminen on ihminen ja fyysiset voimat ja henkinen väsymys myöskin tavallista viljelijäyrittäjääkin rasittaa

yksi sellainen suuri huolenaihe on kuitenkin olemassa että meillä terveydenhuolto sairaanhoitopalvelut pirstoutuu ja mitä enemmän se pirstoutuu sitä kannattamattomammaksi tulee julkinen sektori koska julkinen sektori hoitaa tulevaisuudessa raskaamman osan ja sitten yksityinen puoli hoitaa sen joka on bisnesmielessä selkeästi parempaa

inhimillinen toiminta on hyvin tarpeellista ja siksi myöskin viljelijöiden mahdollisuuteen työterveyshuoltoon pitää erityisesti kiinnittää huomiota ja yleensä ihmisten jaksamiseen

yksi asia vielä mihin haluan kiinnittää huomiota on tämä gmo viljely

kuitenkin yhteiskunnalla on kokonaisvastuu vastata palveluiden saatavuudesta ja siinä mielessä myöskin näitä asioita pitää arvioida taloudellisesta näkökulmasta

meille tuodaan tänä päivänä valkuaista ja nimenomaan gmo valkuaista hinnan edullisuuden vuoksi

lauri oinosen sinänsä ansiokkaassa puheenvuorossa erityisesti kiinnitettiin huomiota sairaankuljetuksen järjestämiseen

meidän on kehitettävä omaa valkuaistuotantoamme niin että voidaan pysyä erossa laajamittaisesta gmo valkuaisesta ja näin ollen kyetään turvaamaan suomalaisille suomalaisten kaipaama ja haluama puhdas kotimainen ruoka

on kuitenkin ilolla todettava että pohjaesityksestä poiketen tietääkseni keskustan valiokuntaryhmä teki ansiokasta työtä ja yhdessä muiden puolueiden kanssa sitten kirjautti tänne

sosiaali ja terveysvaliokunnan käsityksen mukaan yksityisillä sairaankuljetusyrityksillä on jatkossakin oltava mahdollisuudet menestyä tässä vertailussa ja toimia edelleen ensihoitopalvelujen tuottajina

tämä on tärkeä asia

tämä mahdollistaa siellä kilpailussa mukana olleen dise

siellä on oma selvityshenkilönsä asiaa suunnittelemassa mutta loppukädessä sitten sairaanhoitopiirin johtaja esittelee ja hallitus päättää siitä linjauksesta kuinka siellä toimitaan

se on yhtäältä potilaan kannalta hyvä asia toisaalta palveluiden järjestäjän kannalta siihen voi tulla ongelmatilanteita

larikka totesi

jos on tarve lähiomaisen tai omaisen tai sitten läheisen hoitamiseen ja jos se työnantajan puolelta on mahdollista järjestää niin kuin tässä laissa todetaan että se on sopimuskysymys myönnetäänkö mahdollisuus työstä pois jäämiseen määräajaksi tai sitten toistaiseksi se on niin kuin totesin kahdenvälinen asia ja kun se sitten toteutuu tällä henkilöllä joka pääsee omaistaan tai läheistään hoitamaan on siihen ihan selvästi itsellä todennäköisesti varsinkin läheisen osalta henkilökohtainen tarve

joissakin kohdin syntyy ruuhkia ja sitä kautta tyytymättömyyttä ja toisaalta sitten joissakin kohdin voi syntyä joutokäyntiä

sitten tähän järjestämisvastuuseen liittyy myöskin osaltaan potilaan oikeus valita hoitopaikkansa

silloin tullaan myöskin työnantajan puolelta siihen että jos tätä ei näin hoidettaisi kuinka vajaatehoisena tämä työntekijä töissä olisi tämä on se toinen puoli

yrittäjänä tietenkään en subjektiivisia oikeuksia tälle sektorille hirveästi kannattaisikaan mutta kun tässä on nimenomaan tämä sopimusperusteinen mahdollisuus ja se että omaishoitajana työskentely on palkatonta ja se on neuvoteltavissa kyllä tässä inhimillisyys tulee silloin myöskin yrittäjän puolelta ratkaisevaksi ja uskon niin että tämä parantaa myöskin työnantajan ja työntekijän välistä ilmapiiriä silloin kun ihminen voi tehdä sitten taas tulevaisuudessa hyvillä mielin työtä täydellä halulla

arvoisa puhemies

tämä mietintö on ihan hyvä

tässä ei ole puututtu liiaksi kunnalliseen itsemääräämisoikeuteen ja tämän kanssa pienemmätkin kunnat voivat elää

talousvaliokunnassa käytiin esimerkkikeskustelua pukaron liikennemyymälästä joka on tuolla seiskatien varrella

yrittäjä esitti kauppapaikan liiketilan kasvattamista ja kunta oli myönteinen ja seutukunnassakin se nähtiin myönteisenä mutta sitten ympäristöministeriöstä ei löytynyt sille hankkeelle ymmärrystä

siinä jätettiin huomioimatta nimenomaan työmatkaliikenne turismin tuomat mahdollisuudet ja yleensäkin se ohikulkuliikenne joka siinä on

jos me näin toimimme niin eihän meillä synny sellaista luontaista kasvua jota eri kohtiin pitäisi kuitenkin voida saada aikaiseksi

tämän nyt käytössä olevan lain mukaan kunnalla käytännössä on kaavoitusmonopoli mutta kun sitten seutukuntatasolla niitä kuitenkin katsastellaan mitä mihinkin kannattaa rakentaa ja maakuntatasolla kaavaa vahvistetaan niin tässä olisi se oikea juoksutus siinä

sitten kun mennään jatkossa eteenpäin että ympäristöministeriö vahvistaa kaavan niin sen jälkeen kaavanmuutokset menevät aika lailla mahdottomuuteen

larikka ihan oikein kiinnittää huomiota siihen että emme me voi omaishoidon varaan suomalaista omaisten hoitoa ja vanhustenhoitoa järjestää vaan kyllä hallituksen nykyisestä linjasta poiketen on syytä kiinnittää erityistä huomiota myöskin laitospaikkojen säilymiseen

tänä päivänä varsinkin näissä uusissa liitoskunnissa näyttää olevan niin että ensimmäiseksi lopetetaan vanhainkodit ja pistetään sitten yksityisille markkinoille vanhukset ja sitä kautta sitten tapahtuu mitä tapahtuu

mutta tämän lainmuutoksen osalta uskon myöskin niin että vähentyvät epämääräiset sairauspoissaolot kun tulee tämä mahdollisuus jäädä sopimusperusteisesti vapaalle

olen usean kerran saanut olla tilanteessa jossa henkilö joka on hakenut esimerkiksi virkavapaata on tuskaillut asian kanssa saako hän sen virkavapaan vai ei voiko hän hoitaa omaistaan vai ei

ja kun kysymys tässä on nimenomaan siitä kovasta halusta ja tahdosta se asia toteuttaa niin siihen tämä asia vastaa sitten oikeinkin hyvin kunhan se virkamieslain muutos vielä tähän tulee

perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ed

julkisen vallan käyttö kuuluu viranomaiselle ja näin ollen tämä yksityinen parkkitoiminta jota nyt jo joissakin kaupungeissa on harjoitettu on johtanut aika erikoisiin tilanteisiin

esimerkiksi viime kesänä kun yhden itä suomen kaupungin kauppahallin luona autoani parkkeerasin seurasin siinä parkkipirkkojen toimintaa

he hyvin usein katsoivat kelloa että joko nyt viisarit olisivat sen verran siirtyneet että pääsisi tuota autoa tuossa sakottamaan ja kun yksityisellä puolella on ollut vielä käytössä tämä provisiopalkkausjärjestelmä niin se on johtanut nimenomaan tähän tällaiseen aggressiiviseen toimintaan

ymmärrän sen että jos vastoin säädöksiä parkkeerataan pysäköidään niin siitä pitää voida rangaista

esimerkiksi meillä tuolla varsinais suomen sairaanhoitopiirin alueella on tiukat pysäköintiohjeet ja aika ajoin pyynnöstä turun kaupungin pysäköintivalvoja käy siellä tekemässä kierroksen ja tekee omat havaintonsa ja kirjoittaa omat lappusensa

elikkä ei tämä yksityisellä alueellakaan tapahtuva pysäköinninvalvonta mikään suuri ongelma ole jos siihen halutaan vaan paneutua

talousvaliokunnan laajan asiantuntijakuulemisen yhteydessä ja myöskin valiokunnan jäsenten käymissä keskusteluissa yleinen huoli oli juuri kaupunkien keskustojen autioituminen

ensisijaisesti tietenkin onkin tärkeää että pidetään kaupunkikeskukset hyvin elinvoimaisina mutta sitten on se toinen asia mitä ed

parkkipaikkapuutteet on yksi merkittävä asia sitten sen isomman kaupan yksikön tuomat haasteet

meillä on yksi yhteinen näkemys ja saman sisältöinen huoli esimerkiksi salon kaupungin helsingintien puoleisesta sivusta

se on aika lailla surkeassa kunnossa siinä ei voida tietenkään syyttää yrittäjiä eikä siinä tarvitse muuta kuin katsoa kaupungin päättäjiin

siellä ei ole kyetty tekemään kaavaa joka olisi mahdollistanut asianmukaisen rakentamisen elikkä kyllä kunnallisilla päättäjilläkin täytyy tietenkin olla vastuu siinä että se oman kaupungin keskustakin kehittyy

tänä päivänä prisma keskus laajentaa sinne halikkoon ja sen seurauksena vaan autioitumiskehitys jatkuu mutta se ei ole tämän lainsäädännön syy vaan se on päättäjien syy

lipposen ykköshallituksen aikana todettiin että on voitava muuntautua työelämässä valmistautua vastaanottamaan kolme neljä eri ammattia ja neljä viisi kertaa muuttamaan työpaikkaa

gustafsson tämän ajan

mutta meidän pitää myöskin miettiä aidosti toimenpiteitä joilla me voimme nyt tähän nuorisotyöttömyyteen pureutua

meillähän on vanha jäänne että jos on yrityksestä irtisanottuja työntekijöitä ja on takaisinottovelvollisuuden piirissä niin ei voida tehdä oppisopimuskoulutusta

nyt kysynkin myöskin oppositiolta sitä ja erityisesti ministeriltä voitaisiinko pikkuhiljaa jo valmistautua kuitenkin siihen että voitaisiin tilanteessa kuin tilanteessa tehdä oppisopimus ja ottaa nuoret töihin

esimerkiksi rikosoikeuden puolella ei ole syytä katsoa taloudellisuutta vaan katsoa lainkäyttöä ja toinen asia on juuri täällä pysäköinnin puolella että täällä pitää katsoa myöskin sitä lainkäyttöä eikä taloudellista näkökulmaa

se että annetaan henkilöille oikeus ansaita siitä kuinka paljon he kirjoittavat pysäköintivirhemaksuja johtaa vääjäämättä pitkässä juoksussa myöskin autoilijoiden oikeusturvan loukkaamiseen koska kyllähän siinäkin täytyy joku inhimillinen toleranssi olla eikä niin että sekuntikellolla katsotaan onko aika täynnä

kellot voivat käydä minuutin kaksi eri tahtiin mikä on hyvin yleistä ja silloin jos tällaiseen pilkun fiilaamiseen mennään ja lainsäädännöllä siihen kannustetaan niin se ei ole hyvä

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä se ollutkaan

ensimmäisen kolmannen neljännen ja viiden lakiehdotuksen

eduskunta pysyy ensimmäisen käsittelyn tekemässään päätöksessä toisella kehotuksen hylkäämisestä d

lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt

lakivaliokunnassa käsiteltiin hyvin huolellisesti tätä pakkotilatekoa

eduskunta yhtyi valjuna erotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä tai

täällä ed

pentti oinonen kyseenalaisti lakivaliokunnan tekstin siltä osin että se ei ole ottanut huomioon maa ja metsätalousvaliokunnan lausuntoa

jos ja kun talon pihapiirissä on kolme sekarotuista arvoltaan arvotonta koiraa yhtä raatelee susi isäntä näkee sen ja hakee kiväärin ja ampuu sen suden niin tässä kohdin käy juuri niin että niitä muita koiria saa suojella

kun kysymys tässä lakitekstissä on arvoista puhutaan arvoista niin tässä tapauksessa ne ovat eläimiä kotieläimiä joita suojellaan ja sen suden saa tappaa

haluan selkiinnyttää vielä sitä äskeistä puheenvuoroani sillä tavalla että silloin kun siellä pihassa se susi ammutaan siitä joudutaan tietenkin ilmoittamaan ja ilmoitetaan poliisille

ja kun laissa jossain kohdin lukee että suojellaan arvokasta omaisuutta niin vaikka tällä koiralla sinänsä ei ole markkina arvoa niin se on kuitenkin kotieläin jota saa tämän lain mukaan suojella

ja oli se metsästyskoira tai vaikka ihan sylikoira niin se on lemmikki kotieläin ja silloin kun sen kimppuun pihapiirissä hyökätään ja se siinä nähdään ja siinä on tilanne että pitää suojelutoimenpitein toimia niin silloin se asia siltä osin raukeaa että siitä ei tule metsästysrikossyytettä

hallituksen esitys postilaiksi sekä maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

tämä lakiehdotus on keskusteluttanut paljon eduskuntaryhmiä ja erilaisten asiantuntijoiden kuulemisen myötä on varmasti edelleen kuitenkin jäänyt asioita jotka askarruttavat edustajia kautta ryhmien

eu direktiivi tulee määräämään meille kaapin paikan ja niin kuin täällä on todettu voidaan kysyä oliko tämä kansallinen edunvalvonta loppuun asti riittävä

toisaalta tietenkin senkin asian ymmärtää että tyystin yksin jääminenkään ei ole kivaa mutta toisaalta näin kansallisessa päätöksenteossa kun ollaan niin siinä kohdin tietenkin aina toivotaan ja uskotaan että asioiden kohdalla myöskin viimeiseen asti taistellaan omien etujen puolesta

täällä esitettiin erilaisia väittämiä silloin myöskin siitä kuinka ne palvelut voidaan turvata ja oli kysymys myöskin postin voitonjaosta

saattaa teknisesti onnistuakin mutta voi olla onnistumattakin koska eri lehdillä on erilaiset kuljetuskanavat ja niiden virtojen yhteensaattaminen voi olla hyvinkin työlästä lähtien ihan kirjapainojen ja lehtitalojen painatusaikatauluista kuinka lehtiä saadaan liikkeelle

esimerkiksi meillä somerolla aamulla tulee somero lehti salon seudun sanomat forssan lehti turun sanomat helsingin sanomat

niiden pitää olla aamulla silloin kun on aamukahvin aika ja uskon että näin on monessa muussa taloudessa

suuret kaupungit tai kaikkikin voidaan avata kilpailulle mutta erityisesti suurten kaupunkien osalta nämä yksittäiset toimijat ovat ilmoittaneet että heitä eivät kiinnosta kuin ainoastaan volyymit ja sitä kautta tuloksenteko

elikkä kyllä tässä haasteita riittää ja toivottavasti tätä lakia mahdollisimman nopeasti korjataan

tämä ei saa kansalaisten taholta lämmintä vastaanottoa vaan kyllä meillä aamukahvikeskusteluissa sain viestin että ei saisi olla huonoa lakia hyväksymässä

mutta nyt on kuitenkin tilanne se että tämä on hallituksen esitys ja tämä sellaisenaan menee läpi

noin historiallisesti ajatellen varmasti takuueläkkeestä puhuttiin paljon aikaisemmin kuin tästä vihreästä energiapaketista joten siitä johtuvien verojen kompensointia ei välttämättä ole ihan viisasta pistää vastakkain

elikkä keskustan tahto on ollut nimenomaan se että pienimpien eläkkeiden saajilla ostovoima kasvaa

nyt erityinen tukitoimi olisikin kohdennettava mielestäni autettuun asumiseen jolloin vielä mahdollisesti pariskunnat voisivat ainakin mahdollisimman pitkään olla kotona mutta hyvässä hoidossa

elikkä kun yhteiskunta säätää lait ja siinä on lähtökohtaisesti kuitenkin kysymys viime kädessä oikeuden päätöksestä kun tässä esityksessä todetaan että tästä voidaan jopa hakea muutosta korkeimpaan hallinto oikeuteen asti niin olisi perusteltua että tässä koko ketjussa edunsaajana olisi valtio tai ainakin kunta

en katso vaikka yrittäjänä olen toiminutkin koko ikäni kuitenkaan sitä yritystoiminnan piiriin soveltuvaksi alaksi että tästä näitä virhemaksuja voisi yritystoiminnan näkökulmasta lähteä kirjoittamaan

tähänhän on uutena asiana nyt esitetty tosissaan tätä muutoksenhakua elikkä kun pysäköinninvalvojalle on tehty oikaisuvaatimus niin jos se ei ole johtanut tulokseen siitä on voinut valittaa edelleenkin hallinto oikeudelle ja tämä nykykäytäntö elikkä hallinto oikeus on ollut viimeinen kohta

nyt sitten tämän jälkeen muutosta voitaisiin hakea myös korkeimmasta hallinto oikeudesta jos se myöntää valitusluvan ja tätä varten myöskin ollaan lakia muuttamassa

kun kysymys on kuitenkin muutamien kymppien kokoisista jutuista niin tässä luodaan kyllä nyt ihan käsittämätöntä byrokratiaa

siinä hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevat maat päättivät yhdentää valuuttatoimintojen avulla enempi keskinäistä yhteistyötä ja myöskin euron synnyn myötä euroalueen maat sitoutuivat tiukkaan talouskuriin